arvoisa puhemies

koska tulevaisuus on kuitenkin epävarma ja kehitys voi osoittautua nyt aiempaa arvioitua nopeammaksi tulevaisuuden hallitusten on mahdollista arvioida tätä nyt linjattua aikataulua tietysti sitten uudelleen tulevissa välitarkasteluissa

on tehty ytimestä poikkeava esitys on siis äänestettävä mietitty ja edusti ja kiuru kantolan kannattamana di

tämän jälkeen lähdettiin säädösmuutoksiin ja lähtökohtana on se että väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevia useita vuokrataloyhteisöjä ja taloudellisissa vaikeuksissa jää pääsääntöisesti näiden asuntojen vajaakäytön ja siitä syntyvien vuokratappioiden vuoksi taloudelli sissa vaikeuksissa olevia vuokrataloyhteisöjä pitää auttaa jatkossa entistä tehokkaammin

hallitusohjelmassa linjattiin ensinnäkin että säädetään siitä että uusi varhaiskasvatuslaki tulee ja myöskin varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden lainsäädäntövalmistelu hallinto ja ohjaus siirretään opetus ja kulttuuriministeriöön

nykyisin ammattikorkeakoulut ovat osa valtionosuusjärjestelmää ja jatkossa niin kuin totesin ammattikorkeakoulut siirretään kokonaan valtiolle niin että valtio tulee kokonaan vastaamaan ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta

lisäksi eduskunnan tiedonsaantimahdollisuuksia lisätään kun hallintoneuvoston tulee jatkossakin vuosittain antaa kertomus yleisradion tarjoamasta julkisesta palvelusta ja siitä suoritetusta valvonnasta

hallituksen keskeisimpänä tavoitteena on parantaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä niin että kasvukeskuksiin ja erityisesti metropolialueelle saadaan lisää pieni ja keskituloisten kotitalouksien ulottuvilla olevia asuntoja

äänestyksessä on annettu viisikymmentäkahdeksan ja viisikymmentäyhdeksän ei ääntä

hyvä ministeri haluaisin kysyä

meillä on hyvin monitaitoisia rakennusvalvojia tällä hetkellä mutta ongelma on myöskin se että resurssit ovat hyvin pienet pienissä kunnissa suurissa kunnissa taas osaamista on pystytty jakamaan eri henkilöille ja sitten menemään syvemmälle

arvoisa puhemies

lähtökohta on se että näissä vajaakäytössä olevissa kohteissa aravalainojen lainaehdot aiheuttavat usein ongelmia ei vain korkeina korkoina mutta myöskin sen lyhennysohjelman takapainotteisuuden muodossa ja väestöltään vähenevillä alueilla valtion tuella rakennettuun asunto ja lainakantaan sisältyy myöskin huomattavia taloudellisia riskejä ei vain tietenkin valtiontalouden näkökulmasta vaan erityisesti juuri omistajayhteisön näkökulmasta

on ihan totta että meillä on näkyvissä laman jälkeinen kehityslinja joka on kiteytettävissä oikeastaan kahteen suureen linjaan

mitä totuudella on merkitystä

viestintäviraston puolestaan tulee jatkossa omalta osaltaan toimivaltaisesti valvoa julkisen palvelun varojen käyttöä entistäkin paremmin ja kyse on tietenkin sen valvonnasta että julkisten palveluiden varat käytetään nimenomaan julkisen palvelun rahoittamiseen

on todettava että tämä oli varsin kunnianhimoinen tavoite ja tämän tavoitteen loppuosaan kului aika paljon aikaa sillä tuo hallinnon ja ohjauksen siirto opetus ja kulttuuriministeriöön kesti kuitenkin aikansa mutta hienoa on se että se saatiin toteutettua

sovituilla rakenneuudistuksilla pyritään poistamaan suomen julkisen talouden kestävyysvaje ja siten turvaamaan julkisten palvelujen ja etuuksien rahoitus

nimittäin kun varhaiskasvatukseen tehdään nyt näitä muutoksia subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen nimissä niin ensimmäistä kertaa emme ole tässä kelkassa kyydissä

herra puhemies

olisi todella hienoa vastata edustajalle että kyllä me tukisimme myöskin korjausrakentamista mutta kun tässä ajassa valitettavasti se ei vain ole mahdollista

hallitusohjelman kirjausten mukaisesti lähtökohta on se että me pystyisimme kokoamaan rakennusvalvontaa isompien kokonaisuuksien alle jotta myös osaamista olisi enemmän

ensinnäkin on niin että meillä on aivan liian paljon isoja vuokra asuntoja suhteessa tarpeeseen ja juuri tähän me olemme omilla toimillamme myös hallituskauden aikana puuttumassa

kuluttajajärjestöt ovat tivanneet jo useita vuosia miksi ei tehdä kattavaa selvitystä siitä mikä ruuassa todellisuudessa maksaa mistä ruuan hinta koostuu miten ruuan kustannusosuudet todellisuudessa jakautuvat

työryhmä tulee myös laatimaan suunnitelman keinoista nopeuttaa uudempaan lähetystekniikkaan siirtymistä ja hyvä on huomauttaa myöskin että radion mahdollista digitalisointia ei käynnistetä tässä vaiheessa

viime hallituskaudella tästä luovuttiin koska säästöä ei ollut tulossa

nykyisen hallituksen ohjelmassa lähdetään kuitenkin siitä että tällä hallituskaudella edistetään juuri kohtuuhintaista normaalia asuntotuotantoa

ja nyt sitten toinen osa on se että lähdetään rakentamaan uutta varhaiskasvatusohjelmaa eli varhaiskasvatuslain valmistelua on nyt viety eteenpäin niin että lopulta olemme täällä eduskunnassa

tämän hallituskauden alettua meillä oli valtavan iso alijäämä jota me joudumme nyt tasapainottamaan kaikilla sektoreilla

ensinnäkin katsottiin jo perustuslain ennakkotapauksen pohjalta että työttömät ja heidät lapsensa suljettiin ulkopuolelle koska perustuslaissa on vahva ennakkotapaus asiasta jolloin työttömien ei pitäisi olla ollenkaan tässä mukana

julkilausumassa ennen joulua jo edellytettiin puheenjohtajien toimimalla tavalla että ennakkoarvioinnin valmistelusta huolehtisi liikenne ja viestintävaliokunnan yh teydessä toimiva virkamies

tällaiset kurssinmuutokset edellyttävät myös alan toimijoiden toimintaan muutoksia

toinen iso linja joka on nähtävissä on se että valitettavasti me emme ole vastanneet yhteiskunnalliseen kysyntään vuokra asumisesta

opetusministeriö tulee jatkossakin myöntämään ammattikorkeakouluille perusrahoitusta ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi laskennallisin perustein ottaen huomioon tietenkin sen minkälaista on toiminnan laatu vaikuttavuus ja laajuus

sitä kautta olisi tietenkin helpottavaa minunkin sanoa että kyllä me tuemme suomalaisia energiatehokkuustalkoissa isoilla rahatukuilla mutta valitettavasti se nyt ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista

me tarvitsemme nyt uusia keinoja tähän asiaan puuttumiseksi koska nämä nykyiset tukikeinot ovat käytännössä osoittautuneet vielä liian riittämättömiksi

minä olen aivan samaa mieltä edustajan kanssa siitä että meillä on vain yksi iso asuntopoliittinen taistelu edessä ja se on se että meidän pitää pystyä sekä näihin rakentamisen ketjun kustannuksiin puuttumaan että siihen että omakustannusperiaate toimii silloin kun veronmaksaja subventoi sitä hintaa

on tärkeää jokaisen kuluttajan tietää mistä leivän hinta koostuu kuinka paljon menee kauppaan kuinka paljon kuljetuksiin kuinka paljon alkutuotantoon kuinka paljon ottaa teollisuus ja vaikka kuinka paljon menee mainostamiseen

ja me hyvin tunnemme täällä eduskunnassa tämän keskustelun me tunnemme tämän todella hyvin suomessa on pidetty yhteisenä edunvalvontana sitä että tässä asiassa ei anneta tuumaakaan periksi

mutta te olette ministeri ottanut heidät mukaan ja tämän perustuslakinäkökulman jättänyt huomiotta

arvoisa puhemies

meillä on yliopistokaupunkeja joissa saattaa olla lähes puolet vuokra asuntokantaa ja kuitenkin valtion toimin me olemme rakentaneet laman jälkeen korkeintaan tuhatta asuntoa per vuosi ja valitettavasti viime vuosina pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta muutamia satoja

siksi esitetään että erikseen määriteltyihin yleisen edun kanaviin kohdistetaan vaatimuksia jotka osaltaan edistävät nykyisen laadukkaan sisältötarjonnan säilyttämistä

omalta osaltani allekirjoitan täysin tämän mistä on sovittu ja siksi eduskunta joutuu itse tämän kohdan laittamaan käytäntöön päättämällä muuttaa työjärjestystään tältä osin

eli lainansaajat ovat useimmiten pitäneet näitä tukitoimenpiteitä jotka ovat nykylainsäädännön mukaisia liian tiukkoina ja ongelmiin on puututtu liian myöhään käytännössä

samassa kuitenkin meidän pitää muistaa että meidän energiatehokkuuteen tarkoitetut pienet porkkanat olivat ei tulosidonnaisia ja siitä asiasta käytiin jo hallitusohjelmaneuvotteluissa keskustelu jolloin ajatus oli että kaikkein pienituloisimmille olisi voitu kohdentaa näitä avustuksia

tämä on varmasti yksi sellainen pieni asia mutta hienoa että olemme saaneet sen kuntoon tällaisella väliaikaisella ratkaisulla jota nyt sitten tässä esityksessä jatketaan

nykyisen ammattikorkeakoulujen yksikkö hinnan määräytymisen perusteena olevat rahoitusmallitekijät tulevat valtion rahoituksen myöntämisen perusteiksi

arvoisa puhemies

minulla meni matkaan sen verran aikaa tuolta että edustaja jo ehti ennen mutta ei ole mitään hätää tässä kuitenkaan kun pääsen käyttämään puheenvuoron

tuo työryhmä istui varsin pitkään ja on sanottava että se päätyi ensinnäkin varsin erilaisiin näkemyksiin siitä miten varhaiskasvatusta pitäisi uudistaa ja työryhmä ei myöskään laatinut omaa esitystä hallituksen esityksen muotoon toisin kuin toivottiin

mekaanisen leikkaamisen opiskelijamäärävähennysten ja opiskelijapaikkakohtaisen yksikköhinnan laskemisen sijasta tavoitellaan samaa säästöä uudistamalla rakenteet ja toimintatavat niin että opetuksesta ja opiskelijoiden ohjauksesta ei tarvitse tinkiä

yleisen edun kanavien on muun muassa tarjottava suomen ja ruotsinkielistä ohjelmaa uutisia ja ajankohtaisohjelmia sekä kotimaista draamaa ja dokumentteja

asuntopoliittiset uudistukset vaativat usein aikaa sillä kunnissa tehokkaamman maapolitiikan harjoittaminen sekä riittävä kaavoitus ja rakennuttaminen ovat pitkäjänteisiä prosesseja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sitä kautta me korjaamme nyt linjaa ja laitamme sellaisen paketin pöytään että vuokratuotanto saadaan liikkeelle valtion toimin

ehdotetut muutokset järjestelmään edellyttävät merkittäviä muutoksia tv maksujärjestelmään jo ennen ehdotettujen lakien voimaantuloa

malli tulee tietenkin myöskin huomioimaan ammattikorkeakoulujen perustehtävät myös niiden erilaisuudet korkeakouluittain ja kannustaa tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan

onneksi kaikkia avustuksia jotka meillä kuitenkin on käytössä ei ole viety tämän yleisen tasapainottamisohjelman vuoksi ja joitakin asioita me pystymme kuitenkin jatkossakin tuke maan

kysymys on siis siitä että hyvin paljon meillä aikaisemmin tuotti ongelmaa se että a puhelimeen mää reeves puhelin nyt puhelinyhtiöt myivät suoraan numerolla liittymiä uusia liittymiä myöskin sellaisille ihmisille jotka eivät välttämättä hallinneet sitä mitä tästä seuraa

on myönnettävä että siellä missä kohtuuhintaisesta asumisesta on suurin pula eli metropolialueella kuntien maapolitiikka ja kaavoitus eivät toimi tehokkaasti

tämä on niin tärkeä asia että kyllä kansalaisten pitää tietää mitä ruoka todellisuudessa maksaa ja mihin sen hinnan nousu nyt sitten perustuu

eli hyvät kansanedustajat me olemme tulleet tärkeän lain ääreen sen takia että me olemme vahvistamassa suomalaista ammatillista koulutusta

arvoisa puhemies

muutoksilla on tietenkin vaikutusta myös osaan suomalaisista kotitalouksista ja muutosten toteuttamisen kannalta olisi perusteltua ja jopa kohtuullista että tuo esitys saataisiin käsiteltyä mahdollisimman pikaisesti

perhepäivähoitajien palkasta lähtee neljäsosa pois ja kun tätä viime kaudella säädettiin ihmeteltiin miten voidaan perustuslain edessä yhtä työntekijäryhmää kohdella näin ja näistä syistä johtuen vielä kysyn teiltä ministeri

kiinteäehtoisten lainojen lyhennyksiin voitaisiin myöntää myöskin lyhennysvapaata joka toisi liikkumavaraa vuosimaksujärjestelmässä olevan lainan vuosimaksun purkaminen kiinteäehtoiseksi lainaksi olisi jatkossa mahdollista

myös aikaisempien linjausten mukaisesti tässä lakiehdotuksessa lähdetään siitä että ammattikorkeakoulujen perusrahoitus sidotaan kustannustason nousuun mikä on tärkeää että tuota rahoituksen tasoa voidaan tarkistaa sidoksissa indeksiin joka ottaa sitten myöhemmin huomioon ammattikorkeakoulujen kustannusrakenteen muuttumisen

metropolialueen kunnilta puuttuu yhteinen maankäytön suunnittelu ja maapolitiikan harjoittaminen

olen hirveän ylpeä siitä että me olemme pystyneet tekemään isoja muutoksia jo perusopetuksen sisältöön mutta olemme tekemässä niitä myös lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

pitkittynyt taloudellinen alavire pakottaa vastuulliseen talouspolitiikkaan jossa myöskään ikäviltä päätöksiltä ei voi välttyä

meillä oli paljon eläkeläisiä ja heidän omaisiaan valittamassa siitä että ihmiselle oli saatettu myydä kolmekin liittymää jolloin sitten numerot aina edeltävistä vaihdettiin ja oli monenlaisia viestintävirastoon tehtyjä valituksia jotka johtivat siihen että hyvin erikoinen käytäntö joka meillä oli vallitseva käytäntö saatiin kitkettyä tällä väliaikaisratkaisulla pois

kysyn nyt pääministeri sipilältä vielä että yhdyttekö te tähän ulkoministeri timo soinin linjaan ja pidättekö tätä soinin tekemää esittelyä sellaisena joka on kansallisen edun mukainen

se että me pystymme samalla nyt sitten myös kiinnittämään huomiota siihen että näyttötutkintojen puolella tapahtuu isoja juttuja on meille todella todella hieno koulutuksen ja osaamisen vahvistamista kuvaava kehityskaari

myöskin lainaehtojen muutoksen myöntämisedellytysten täydentäminen tulisi tämän kautta mahdolliseksi eli lainan tavoitteeksi kirjattaisiin että tavoite on myöskin vähentää luottotappioiden syntymisen riskiä valtiolle ja jatkossa lainaehtoja voitaisiin muuttaa myöskin sellaisissa tapauksissa joissa vuokrataloyhteisö on ajautunut sellaisiin vaikeuksiin että valtiolle voi syntyä luottotappioriski

tämähän asettaa koko lakihankkeen perustuslain edessä huonoon valoon

omalta osaltani pidän tätä esitystä erittäin tärkeänä kotimaisen sisältötuotannon suomalaisen kulttuurin ja kielten kannalta

jos kunnat eivät hoida tehokkaasti maapolitiikkaansa metropolialueen tilanne jatkuu nykyisenä eikä riittävän ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämistä voida ratkaista

toisen asteen koulutukseen osoitettavien menojen vähentäminen ja laadukkaan ja hyvin saavutettavissa olevan koulutusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen on mahdollista tehdä samaan aikaan

arvoisa puhemies

yleisradiolla on erittäin keskeinen asema oman kulttuuri identiteettimme vaalimisessa ja ylläpitämisessä ja tietenkin meille suomalaisille tehdyn sisällön tuottajana ja tilaajana

on syytä panna merkille että vapaarahoitteinen asuntotuotanto on vetänyt hyvin mutta sen kääntöpuolena juuri kohtuuhintaisen asuntorakentamisen toimijapulasta on tullut todellinen ongelma metropolialueelle

se on pieni selvitysraha ja me erityisesti tuemme sellaisia kotitalouksia joilla on mahdollisesti tämä ongelma omassa asunnossaan tai talossaan

se ei kuitenkaan ole mahdollista ellemme uudista rakenteita ja anna koulutuksen järjestäjille keinoja selviytyä tilanteesta

siltä osin arvonlisäveromenettelyn kohdalla esitys lähtee siitä että kaikista lakisääteisistä tehtävistä aiheutuvat arvonlisäveromenot kompensoidaan euro eurosta

tässä uudistuksessa joka tänään on käsittelyssä on tarkoitus hallitusohjelman puitteissa tehdä selkeämmät ja aikaisempaa paremmin työelämän vaatimuksia vastaavat tutkintorakenteet ja tutkinnon perusteet

ja olen iloinen myös siitä että ala tämän lopulta hyväksyi

totean vielä lyhyesti esityksen sisältämät muutokset

tämä oli iso päätös aikoinaan ja hienoa että nyt voimme täällä salissa olla siitä yksimielisiä että tätä käytäntöä jopa väliaikaisena jatketaan

tällaisissa tilanteissa lainaehtoja voitaisiin muuttaa jos sen arvioidaan rajoittavan valtion luottotappioriskiä verrattuna luottotappioriskiin joka sitten syntyisi jos näitä lainaehtoja ei muutettaisi ja se instrumenttina on tässä kokonaisuudessa myöskin tärkeä

nyt eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys järjestäjärakenteen kehittämiseksi yhdessä toisen asteen koulutuksen rahoituksen kehittämistä koskevan esityksen kanssa pyrkii vastuullisesti toteuttamaan säästöt tavalla mikä turvaa toisen asteen koulutuksen laadun ja saatavuuden joka puolella suomea

odotan että esityksen mukainen parlamentaarinen kädenojennus yleisradiolle näkyy tietenkin omalta osaltaan positiivisella tavalla myös suomalaisessa sisällöntuotannossa

olen pitänyt siitä kiinni että heikkonakin taloudellisena aikana on ollut tärkeää että meillä tukipakettia riittää kohtuullisessa määrin kuitenkin tukea suomalaisia kuluttajia näissä ongelmissa

hallituskaudella juuri vapaarahoitteisen asuntorakentamisen kysyntä on ollut vilkasta

maanpäällinen televisio tulee pysymään elinvoimaisena ja siksi selonteon yhdeksi toimenpiteeksi on otettu edellytysten luominen maanpäällisen television kehittymiselle

ja yhdyn myös siihen että tästä pitää tehdä pysyvä käytäntö

arvoisa puhemies

rakennusliikkeet sekä monet rakennuttajat ovat toteuttaneet kysynnän ollessa suurinta mieluummin vapaarahoitteisia asuntohankkeita jotka ovat heille valtion tukemaa tuotantoa tuottoisampia

minä olen tosi kiitollinen että kysytte tätä edustaja koska nyt alkavat näkyä ne erot mitkä ovat tämän hallituksen ja edeltävän hallituksen toiminnan välillä

tarkoituksena on siis vahvistaa ammatillisten tutkintojen siis mukaan lukien perustutkinnot ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot osaamisperusteista määrittelyä ja tutkintojen osiin perustuvaa rakennetta

arvoisa puhemies

keskustapuolueella oli kahdeksan vuotta aikaa laittaa suomalainen asuntopolitiikka kuntoon ja nyt te olette yrittäneet puskista hyökätä ja kertoa että kiurulla on ollut aikaa noin vuoden verran näitä asioita laittaa kuntoon ja nyt te olette valmiit jo ristiinnaulitsemaan tämän hallituksen

se varmistaa ja mahdollistaa sen että opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen liittyvä terveydenhoitomaksu voidaan kerätä samaan tapaan kuin yliopisto opiskelijoilla

nimittäin minusta kyllä näyttää siltä että meidän pitkäaikainen linjamme yli hallituskausien oleva linjamme on se että me olemme halunneet pitää huolta siitä että silloin kun eletään tiiviin yhteiskuntarakenteen piirissä sillä me todella pidämme huolta siitä sen infran joka on jo valmiina lihottamiseksi ei lähdetä merta edemmäs kalaan vaan pidetään huolta siitä että laajennetaan tuota yhdyskuntarakenteen reunaa aina uusille ja uusille alueille

koska tiedämme kaikki poliitikkoina että yleensä me olemme kaikesta vastuussa niin se hiukan tuntuu itselläkin sydänalassa hellittävän kun tietää että parhaamme jokaisen meidän pitää yrittää ja sitä itsekin yritän tässä tehdä

lapsen oikeus varhaiskasvatukseen tässä uudessa esityksessä tarkoittaisi suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta jota annetaan päivähoidossa ja jossa painottuu erityisesti pedagogiikka

tällä tuemme sitten samalla myös sitä että jokaisella on mahdollisuus rakentaa yhä yksilöllisempiä opintopolkuja ja se edistää myös sitä että sillä aikaisemmin hankitulla kokemuksella ja osaamisella on jatkossa paljon paljon suurempi merkitys kuin aikaisemmin

mutta erityistä parannusta tuo se että peruskorjauksiin tällä hallituskaudella tullaan tuomaan regulaatiota lisää eli sille vastinetta että meillä ei ole ollut peruskorjaukseen minkäänlaisia ohjeistuksia

arvoisa puhemies

ohjelmistoluvan haltijat voivat jatkossa valita verkko operaattorinsa ja haluamansa kanavanipun sekä standardilähetysten ja teräväpiirron välillä

niin kuin totesin tämä on todella surullinen juttu että meillä suomessa kerta kaikkiaan katot tulevat alas ja sitä ei voi ymmärtää kyllä miten se ylipäänsä on mahdollista